naton huippukokoukseen mennessä pyritään saamaan sopimus isaf operaatiota seuraavasta missiosta

tämä linja on ollut pitkään vasemmistoliiton linja

työttömän näkökulmasta voidaan todeta että päivien vähentäminen on selkeä heikennys nykyiseen käytäntöön koska asiakas voi nyt itse valita haluaako lisätä päiviä

asbestialtistumat ja niistä aiheutuvat syöpäkuolemat ja asbestisairaudet työperäiset asbestisairaudet ovat meillä edelleenkin erittäin suuri ongelma

ministeri kiuru te tilasitte selvityksen aran toiminnan kehittämistarpeista ja se ilmestyi viime vuoden loppupuolella

milloin tämä laaja alainen selvitys saadaan ja mikä on käsittelyprosessi tässä talossa vai onko prosessi sama kuin puolustusvoimauudistuksessakin että ensin tehdään päätökset ja sitten selitetään

kun kuntouttavaan työtoimintaan ohjataan sellaisia henkilöitä jotka kykenevät palkkatukityöhön niin saattaa syntyä rajanvedon tarve suhteessa esimerkiksi palkkatukityöpaikkoihin

asbesti on suurin syöpäkuolemia aiheuttava tekijä työelämässä ja se on edelleen ongelma koska kun uudet sukupolvet tulevat työmaalle he eivät tunnista eivät tiedä miltä aine näyttää miten siltä suojaudutaan ja heille ei myöskään anneta koulutusta

raportissa on monia hyviä ehdotuksia lukuisa joukko hyviä ehdotuksia muun muassa maa ja tonttipolitiikan vääristymien ja grynderivallan suitsimisen osalta ja suoria ehdotuksia myöskin kohtuullisen vuokratason asettamiseksi yhdeksi kriteeriksi aran tuille

tämän ongelman voisi korjata tekemällä alkukartoituksen paremmin ja suorittamalla tiukempaa valvontaa ettei käytetä kuntouttavaa työtoimintaa esimerkiksi lainvastaisesti elinkeinotoimintaan palkattomalla pakkotyöllä keinotteluun

onnittelut ministeri kiurulle

miten nämä ehdotukset ovat ministeriössänne nyt tulemassa käytäntöön suomen asuntopolitiikassa

erittäin paljon näissä asioissa on ongelmia muun muassa ulkomaisen työvoiman käytön yhteydessä

olimme edustaja mustajärven kanssa vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä edellisellä kaudella haraamassa tätä mediamaksua vastaan

mikäli halutaan valvoa kuntatuotetun

vielä haluaisin puuttua kysymykseen jonka edustaja kanerva nosti esille elikkä asevirtojen seurantaan ja hallintaan niin tässä ukrainan kriisissä kuin muissakin konfliktikeskuksissa

suojautuminen on edelleen vajavaista ja työskentelyolosuhteet voivat olla erittäin haastavia esimerkiksi laivanrakennusteollisuudessa julkisivutyömailla joissa huppujen alla kesäkuumalla tehdään töitä

ihmettelitte miksi venäjä haluaa panostaa kahdenväliseen yhteistyöhön

haluan tässä vielä puuttua tähän tulottomuuden lisääntymiseen tällainen käsite kelan tilastoissa on ja se tietysti tarkoittaa että on viety työttömyysturva

kvartsipölyt tuli tuossa jo mainittua

arvoisa herra puhemies

täytyy täyttää tuo toivomus jonka edustaja taimela esitti että myös oppositiosta kannatettaisiin tätä lakimuutosta

arvonlisäveron periminen lailla säädetyn julkisen palvelun verotuksella kerätystä rahoituksesta ei ole mielestäni oikein

miksi saksa tai ranska vahingoittaisi omia intressejään ottamalla eun uusien jäsenmaiden asennevammat ja rasitteet

erittäin mielenkiintoiseksi asian myös meidän kannaltamme tekee se että kansainvälisessä mediassa unkarilaisessa mediassa on esiintynyt tietoja että nämä panssarivaunut ovat peräisin myös suomesta

se on todella perusteltu mutta erittäin erittäin vaatimaton sekä työsopimuslain että tilaajavastuulain muutosten osalta

liuotinaineet ovat tietenkin maalausalan ongelma mutta tietenkin ne ovat ongelma myös kaikkialla missä maalataan teollisuudessa teknologiateollisuudessa erityisesti

juuri tästä syystä meillä pitäisi olla oma venäjä politiikka

se kuvaa työvoimapolitiikan linjaa mutta kyllä se kertoo myöskin meidän sosiaaliturvapolitiikkamme kovenemisesta

nyt tässä ainoastaan määräaikaisuuden perustetta tarkistetaan siten että sopimuksen päättymisen arvioitu ajankohta tulee ilmoittaa työntekijälle

tämän raportin osalta sanon sen että enemmän

bulls

nyt kun täältä oppositiosta joutuu aina mutkan kautta seuraamaan mitä herrat päättävät niin rakennepaketissa on tulossa köyhille lisää lunta tupaan

ön näköala

no ruostumattoman teräksen hitsaushuurut ovat tuttuja minulle metalliteollisuudesta ja todellakin ne aiheuttavat paljon ja hyvin monenlaisia ammattitauteja eivät pelkästään syöpää

puhemies

olisin toivonut että enemmän tämä arvio tässä raportissa näkyisi

toisaalta sitten myös vuokratyöntekijää tulee informoida samoista seikoista ja tulevista työllistämismahdollisuuksista

arvoisa herra puhemies

nykyisen tv maksujärjestelmän aikana arvonlisäveroon ei ole kiinnitetty huomiota ehkä sen takia että ylen maksama arvonlisävero ei ole näkynyt mitenkään katsojille lähetetyn tv maksun laskussa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

hallitusohjelmassa kohdassa työeläkejärjestelmän kehittäminen annetaan seuraava lupaus

harmaan talouden selvitysyksikköä koskevan lain tarkennukset ovat perusteltuja

elikkä kysymys on tärkeä ja todellakaan suomi ei ole tässä mikään luvattu maa tai eturivin toimija vaan todellakin meillä on ammattitauti ja työtapaturmalainsäädäntö työnantajien ja ekn jumittamana pysähtynyt ja siihen pitäisi saada vauhtia

suomen aseteollisuus puolustusteollisuus on tärkeä työllistäjä ja sen toimintaedellytykset pitää tietenkin turvata

todella vaatimatonta

mutta tämän linjauksen kanssa on täysin ristiriidassa se että hallitus on ajamassa täällä suuren luokan karhunpalvelusta laivanrakennusteollisuudelle poistamalla tuhansilta komennustyöntekijöiltä verovapaat matkakorvaukset ja tällä hallitus kasaa merkittäviä esteitä ammattityövoiman liikkuvuudelle ja erikoisosaamisen hyödyntämiselle

aivan kuten edustaja mustajärvi muisti oikein runsas vuosi sitten kun tätä lakia säädettiin me esitimme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa nimenomaan kaksi keskeistä parannusta

se on päivänselvä asia

mutta minun päähäni ei mahdu se miksi suomen asevientipäätökset viranomaispäätökset eivät ole julkisia ja avoimesti saatavissa

rytönystyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön etten

pidän erityisen tärkeänä että ulko ja turvallisuuspolitiikan johtajuus on suoralla kansanvaalilla valitulla presidentillä eikä satunnaisten hallitusenemmistöjen myötä valtaan nousevilla suhdannepoliitikoilla

kysymys kuuluukin kannustaako tämä yleä ulkoistamaan omaa ohjelmatuotantoaan ja suuntaako tämä yleä nimenomaan ulkoistamaan omaa ohjelmatuotantoaan ja vähentämään henkilöstöään kuten tässä on viime vuosina tapahtunut

oikeutusta myös värikäsittely lainsäädäntötyötä

minä en näe näillä kahdella asialla mitään yhteyttä tai sellaista negatiivista yhteyttä että näiden kauppojen julkisuus suuntautuisi jotenkin suomen puolustusteollisuutta

mutta siitä huolimatta eduskunnan on nyt syytä valpastua asiassa ja myös siksi olen tehnyt tämän lakialoitteen

juuri tämän laajennetun viranomaiskäsitteen käyttöönoton ja tietojensaannin osalta sen että esimerkiksi työsuojeluviranomaisilla on oikeus saada kaikki tarpeellinen tieto

keskustelu asiasta mutta eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan spr väkertukseen ay liikkeeltä toivon voimatoimia

siihen joukkoonhan kuuluu monenmoista ulkopolitiikan hämmentäjää ja pentagonin asiamiestä kuten olemme viime päivinä julkisuudesta saaneet havaita

tähän ongelmaan kiinnitti huomiota muun muassa telekkajohtaja martin landtman viime perjantaina maailman suurimman risteilijän vesillelaskutilaisuudessa turussa

keskustelu

jos

toisen eli tvon taakse on ryhmittynyt metsäteollisuuden suurpääoma ja toisen fennovoiman taakse teknologiateollisuuden suuret yritykset vahvistettuna ylikansallisen e

olen sen verran kyynikko että uskon että näin jatkossakin tapahtuu sillä niin vahvasti suurten yksityisten mediatalojen troijan puuhevonen on kävellyt sisään ylen pääovesta

äkt ei voisi mitoitus kokkosen kiitos

tämä on syytä edustaja zyskowiczin muistaa kun lähtee uudemman kerran tätä asiaa puimaan

hallitukset tulevat ja menevät eri kokoonpanoissa ja päätökset kuvastavat yleensä sitä mitä hetkellisesti ajatellaan ja mikä on mahdollista viedä läpi mediavallan ja sopivien suhdanteiden myötä

päätös oli oikeistohallitukselta sangen odotettu

harmaan talouden torjuntaa ja ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevia säännöksiä on muutettu useita kertoja viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana

molemmissa pääomakeskittymissä metsä ja teknologiateollisuuden kehittäminen ja laajentaminen kotimaassa on jäänyt viime vuosina tuotantolaitosten lakkautusten alasajojen ja maastalähtöjen varjoon

ylen rahoitusta on viime vuosina tiukentanut se että mainosrahoitteisilta tv kanavilta on poistettu toimilupamaksu jonka ne aiemmin joutuivat maksamaan korvaukseksi saamastaan hyödystä siitä että yleisradion toimintaa ei rahoiteta mainoksilla

suomen tasavallan presidentillä on instituutiona ollut maamme historiassa erityinen merkitys varsinkin suomen ja venäjän naapurisuhteiden kehittämisessä ja rauhanomaisessa vakiinnuttamisessa

nyt pääomakeskittymissä on nähty uusi kasvun jalka loputtomalta näyttävä sähkön hinnan nousu ja ydinsähkön vienti

seurauksena on edelleenkin koordinoimaton ja heikosti toimiva kokonaisuus jossa monet säännökset ovat jääneet kuolleiksi kirjaimiksi

arvoisa herra puhemies

suomessa on nyt hallitus joka lyö vihreän ympäristöleiman energiahankkeille jotka sementoivat suomen vuosikymmeniksi ydinsähköntuottajaksi ja viejäksi ja ydinjätteen varastoijaksi

anteeksi minun täytyy ottaa se nyt ensiksi käsittelyyn

tutkijapiireissä valtioneuvoston käyttöön tulevaa sitomatonta rahaa kutsutaankin osuvasti pilkallisesti himasrahaksi

edelleenkin toimilupamaksu olisi paikallaan palauttaa kaupallisille tv kanaville jotka ovat nykyään pääasiassa ylikansallisten mediayhtiöiden omistuksessa

ulkomaisten yritysten toiminta suomessa jää käytännössä suurilta osin verovalvonnan tavoittamattomiin eikä valtaosaa niiden työntekijöistä pystytä täällä verottamaan tämä on fakta

se myös mahdollistaisi yleisradioveron pitämisen kohtuullisena ja jopa sen laskemisen ja täällä esitettyjen epäoikeudenmukaisuuksien oikomisen

no niin nämä olivat niin peräkkäin että todella ajattelin että tämä vähän laajempi kysymys olisi ollut ensin

suomen murentuvan itsenäisyyden ja suvereniteetin paradoksi on siinä että suomalaiselle eliitille suomen itsenäisyys on itsenäisyyttä venäjästä

mikäli suomeen rakennetaan tulevaisuudessa nyt esitetyt ydinvoimayksiköt sidotaan kymmenet miljardit ulkomaiseen ydinteknologiaan ja ulkomaiseen työvoimaan

lisäksi haluan vielä muistuttaa että suomessa ei ole mitenkään järjestetty ei kaupallisten yhteisöradioiden eikä kansalaismedian tukemista ja todellakin sitä aikaa ainakin henkilökohtaisesti vielä odotan

ne ja lukuisat suuret merkittävät yritykset ovat poissa vaihtoehtoisen energiatuotannon kehittämisestä ja työllistämisestä kotimaassa

työsuojeluviranomaisilla ei ole edes kunnollista mahdollisuutta selvittää vähimmäisehtojen toteutumista kirjanpidon säilyttämis ja esittämisvelvollisuuteen liittyvien laiminlyöntien johdosta

liittoutumia on tullut ja niitä on mennyt näinkin lyhyen historian jakson aikana lukuisia ja jälleen isotaan ja janotaan sotilasliittoihin nyt naton jäseneksi

heikki talvitie pitkän linjan diplomaatti arvostettu historiantuntija ja ehdottomasti paras venäjän tuntija suomessa kirjoitti runsas viikko sitten artikkelin perustuslaki ja suvereniteetti

lainsäädäntö jättää räikeimpiä työsyrjintätapauksia lukuun ottamatta tilanteen korjaamisen työntekijän itsensä asiaksi ja yleensä järjestäytymättömän ja työnantajastaan riippuvaisen ulkomaalaisen työntekijän kohdalla ajatus vahingonkorvauskanteen nostamisesta työnantajaa vastaan on täysin epärealistinen

hän totesi

joka vuosi tämä tilanne tulee satojen työssä vammautuneiden eteen

suomalaisen eliitin mielestä itsenäisyytemme edellytys on että luovumme itsenäisyydestämme länteen jotta säilyttäisimme itsenäisyytemme itään

ymmärrän kyllä sivistyneen kansanedustajan tuskan sivistysvaliokunnassa olla mukana laatimassa näitä leikkauksia myötäilevää mietintöä

lisäksi on hyvä muistaa että kiinteähintaisia sopimuksia ydinvoimaloista ei ole enää tarjolla joten uusissa reaktorihankkeissa kustannusarvioiden ylitykset jäisivät merkittäviltä osin suomalaisten maksettavaksi

tilaajavastuulaki ei nykymuodossaan takaa sen enempää ulkomaalaisen yrityksen yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamista kuin työntekijän vähimmäistyöehtojen toteutumista

tutkimuslaitosten rakenteellinen uudistaminen tarkoittaa useiden laitosten fuusioita alasajoja ja tutkimuksen keskittämistä

sen takia pitäisi aina rehellisesti myös kertoa politiikan sisältö ja myös nämä valinnat joita hallituksen pääpuolue kokoomus on ollut johtamassa

tuloksena sääntelyn ja siihen perustuvan valvonnan toimimattomuudesta on se että suomeen on muutaman vuoden aikana ehtinyt muodostua kahdet työ ja aliurakkamarkkinat

yhtiövallan ydinvoimastrategiaan nojaava hallitus unohtaa aiemmin tehtyjen ydinvoimapäätösten käytännön vaikutukset lähimenneisyydessä